tästä näkökulmasta ymmärrän teidän kantanne

olisi paljon parempi että ne joilla on kielipäätä voivat valita vaikka kuinka monta kieltä hyvänsä mutta lähdettäisiin siitä että oman äidinkielen lisäksi olisi pakollista lukea vain yhtä vierasta kieltä

vaaravyöhykkeessä lapsiperheiden köyhtymisessä ovat etenkin yksinhuoltajatalouskunnat sekä monilapsiset perheet joilla on alle kolmevuotiaita lapsia

kyllä pitää saada parempaa tulosta aikaan että voidaan tällaisia rahasummia käyttää

myös toisen vanhemman pitkäaikaissairauden vuoksi ainoastaan hänen puolisonsa tulonsaannista riippuvaisten perheiden taloudellinen asema on nykyään vaikea

arvoisa herra puhemies

herääkin kysymys jos niin käy että homoseksuaalien piiristä ei tällaisia vaatimuksia tultaisi esittämään miksi homopareille pitäisi nyt sitten antaa kaikki samat oikeudet kuin heteropareille kun heteroseksuaalisuudessa ja homoseksuaalisuudessa olisi kysymys kahdesta keskenään yhteismitattomasta asiasta tai ilmiöstä

erva alue jäi siinä vielä ihan auki mutta tästä perustasosta siinä oli aineksia

lapsiperheiden varallisuuden vähentymiseen ovat yhä enenevissä määrin vaikuttaneet lapsilisän ostovoiman putoaminen sekä erilaisten tasaverojen kuten arvonlisä valmiste ja polttoaine sekä energiaverojen korottaminen

niin kauan kuin seireenit laulavat perussuomalaisille se kyllä kertoo että perussuomalaisilla on vaikutusvaltaa myös oppositiossa

tässä suhteessa keskustalla onkin velvollisuus kyllä täällä nyt sitten tukea näitä esityksiä että edes kuljettaisiin jotenkin oikeaan suuntaan koska on tavallaan noin raskas taakka historian taakka harteilla mitä ei varmasti kyllä yksikään keskustalainen ole tässä keskustelussa tuonut omaehtoisesti esille

haluan kysyä tarkentavat kysymykset kun virkkuselta en saanut kunnon vastauksia

rakkaudella emme voi lainsäätäjinä lähteä perustelemaan avioliiton määritelmää vaan rajat on vedettävä joillakin muilla perusteilla ja aina jotkut jäävät niiden rajojen ulkopuolelle

omistusasujien korkovähennyksiä leikataan niin ikään ja kiinteistöverot nousevat samalla kun kunnallisverojakin korotetaan

myös kireällä ansiotuloverotuksella on ollut ratkaiseva osa lapsiperheiden käytettävissä olevien tulojen vähentymisessä viime vuosina

arvoisa herra puhemies

minä puollan nykyisiä rajoja

arvoisa herra puhemies

tietenkin erilaisia argumentteja tässä keskustelussa olisi paljonkin mutta kaiken kaikkiaan minä en näe sitä kehitystä että pannaan vapaaehtoiseksi tämä ruotsin kielen opiskelu ja ruotsin kielestä sitten sen kehityskulun seurauksena tulisi lopulta vähemmistökieli mitenkään vaarallisena

jos taas tuollaisia edellä mainittuja uusia sukupuolineutraaleja vaatimuksia olisi odotettavissa on paikallaan kysyä olemmeko me yhteiskuntana valmiit siihen että tällaisiin uusiin vaatimuksiin suhtaudutaan vakavasti

me haluamme palauttaa rikkaille varallisuusveron nostaa suurituloisten ansiotuloverotusta emmekä usko että löytyisi montaakaan jotka lopettaisivat työssäkäynnin esittämiemme veronkorotusten ja niiden toimeenpanon takia

nyt kun aiheena on yle ja meillä kansanedustajilla on puheoikeus muttei päätösoikeutta näihin ylen ohjelmiin mielestäni se nimenomaan alleviivaa sitä että meillä on oikeus ja velvollisuus täällä myös tätä ohjelmatarjontaa sen sisältöä ja tätä journalistiikkaa ylen osalta käsitellä

työvoiman tarjonnan riittävän tason varmistaminen edellyttääkin syntyvyyden saamista nousuun jotta kotimainen väestömme pystyisi vastaamaan työmarkkinoidemme vaatimuksiin

sen sijaan on huomionarvoista että kun hallitus omassa budjetissaan painottaa kuluttajien ostovoiman turvaamista osana veroratkaisuja ja työmarkkinapolitiikkaa unohtaa se lähes täysin alueelliset näkökohdat

aktiivisella perheitä tukevalla veropolitiikalla voidaan tuntuvasti vaikuttaa sekä perheiden tulotasoon että syntyvyyden kehitykseen positiivisesti

ruotsin kieli ei varmasti katoa mihinkään suomesta ja lisäksi ruotsin kieli ei ainakaan maailmasta katoa mihinkään koska meillä on yksi maa jossa se on pääkieli

minusta ei olisi asiallista ja sallittavaa että mies pyrkisi esimerkiksi uimahallissa naisten yleisiin peseytymistiloihin eikä minusta toisaalta tarvita esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella erillisiä uimahallivuoroja eli minä en ole valmis tekemään merkittäviä myönnytyksiä koska loppuun asti ajateltuna sukupuolineutraali yhteiskunta on utopia

lisäksi olen mukana vaalipiirin kansanedustajan yhteisaloitteissa samoin kuin tietenkin oman eduskuntaryhmän pääosassa aloitteita ja meidän jäsenten aloitteita

tietenkin se tilanne että nyt kumelan yle vero näyttää tuottava meillä on yle vero olemassa entisen tv lupamaksun sijaan on ehkä vähän muuttanut tätä tilannetta mutta tätä on haluttu ja ei se nyt niin voi olla että kun on tämä vero tullut niin nyt meidän puheoikeutemme tästä sitten lakkaisi

hallitus valtionosuuspolitiikallaan käytännössä pakottaa monet kunnat nostamaan veroprosenttejaan mikä siis nostaa myös työn verottamista

tärkein argumentti perheverotuksen puolesta on sen valtava positiivinen vaikutus perheiden käytettävissä oleviin tuloihin

alueellisiin kokeiluihin suhtaudun siinä mielessä myönteisesti että jos niillä edistetään sitä että lopulta päästäisiin tähän vapaaehtoiseen ruotsin kielen opiskeluun koko maassa niin hyvä näin

mutta tässä vaiheessa istuntoa katson tärkeäksi nostaa esiin uuden innovaation jota yhdessä omassa talousarvioaloitteessani esitän

arvoisa puhemies

tämä lisäisi perheiden mahdollisuuksia tarjota lapsilleen laadukkaampi kasvuympäristö sekä virikkeellisempi arki mikä johtaisi huomattavaan yleisen elämänlaadun parantumiseen nuorimpien suomalaisten keskuudessa

ja minä ainakin itse puolustan ylen merkittävää roolia tätä suurin piirtein nykyisen kaltaista kokoluokkaa

me tiedämme sen että joku joka on vaikkapa itärajalla tällä hetkellä alaikäinen henkilö koulussa saattaa hakeutua muihin työtehtäviin ja eli eli tavalla jota ei lähetetä muualle suomeen työtehtäviin ja näin ollen ikään kuin ei ole mikään kovin hyvä argumentti että siellä kannattaa lukea ehdottomasti jotakin muuta

oletan ja odotan että hallituksessa olevien puolueiden kunnanvaltuutetut johdonmukaisesti huolehtivat leikkausesitysten tekemisestä kunnissa ja pystyvät perustelemaan ne hyvin

yhteisverotuksen vaikutus ei rajoittuisi ainoastaan varakkaimpiin kotitalouksiin vaan hyötyjiä olisivat kotimaisten tutkimusten mukaan reilusti yli puolet maamme perheistä

ehkäpä se lakivaliokunnan mietinnössäkin mainittu seikka että on olemassa henkilöitä joilla on lapsia pitkästä heterosuhteesta mutta jotka myöhemmin solmivatkin homoparisuhteen kuvastaa aika hyvin sitä että emme pysty edelleenkään tieteellisesti tunnistamaan mistä homoseksuaalisuudessa lopulta on kyse

kunnille maahanmuutosta koituvat kustannukset ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti

näen sen hyvänä ja luotan ylen uutisiin

siellä tapahtuu tietenkin näitä vähemmän järkeviä valintoja niin kuin leena meri tässä toi omassa puheenvuorossaan esille että esitellään joitain näyttelijöitten repliikkimääriä kun täällä olisi vaikkapa maahanmuutosta uutisoitavaa

on todellakin tärkeää ylipäätään puhua kansanäänestyksistä koska vaikka meillä lainsäädäntö tuntee neuvoa antavat kansanäänestykset niin todellisuudessa se oikeampi ja kuvaavampi nimi tälle olemassa olevalle tilanteelle olisi neuvoa pyytävät kansanäänestykset

erityisesti kiintiöpakolaisstatuksella tulleiden tai kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden kunnille aiheuttamat kustannukset ovat eri tulonsiirtojen muodossa olleet yksi kuntatalouden merkittävistä kipupisteistä

arvoisa herra puhemies

ikävä kyllä vaikuttaa nimittäin siltä että hallitus on pikemminkin aloittanut kuntauudistustyönsä ja valtionosuuspolitiikka onkin osa sitä

ihan yhtä hyvin länsi suomessa voi olla että kannattaisi lukea venäjää tai vaikkapa saksaa niin että siinä mielessä se argumenttina ontuu

maahanmuuton oletettu positiivinen vaikutus ei monesti olekaan realisoitunut vaan muuttoliike on päinvastoin heikentänyt väestöllistä huoltosuhdetta jolloin työssä käyvien henkilöiden huollettavaksi on päätynyt yhä suurempi määrä ihmisiä

nämä ovat tärkeitä huomioita mitä tässä on tehty

mlln mukaan satsaukset lapsivähennykseen johtaisivat myös perheiden kasvavaan kulutuskysyntään jolla olisi taloutta stimuloiva vaikutus

en halua tuomita homoseksuaaleja vaan he voivat mielestäni olla ylpeitä itsestään siinä missä heteroseksuaalitkin mutta on mielestäni aina lähtökohtaisesti parempi että esimerkiksi lapsella on kahden isän sijasta sekä äiti että isä

kansalaisilla ei ole mahdollisuutta ei valtiotasolla ei kuntatasolla suomessa saada aikaan kansanäänestystä ilman että paikallinen valtuusto tai sitten tässä tapauksessa eduskunta sellaisen päättää järjestää

itse olen sitä mieltä että kuntauudistuksen lähtökohtana tulee olla paitsi palveluiden turvaaminen myös demokratia ja tällöin kyseeseen voisi tulla myös ylikunnallisen hallinnon demokratisoiminen suoran kansanvallan avulla siellä missä kuntaliitoksia ei haluta eikä ole välttämätöntä tehdä

niissä esiintyvät henkilöt jotka edustavat mielipiteiltään liberaaliutta ja he myös ilmaisevat tämän varsin selvästi niissä

nämä taloudelliset näkökannat ovat ratkaisevasti vaikuttaneet siihen ettei yhä kasvavalla joukolla kuntia ole ollut valmiutta ottaa vastaan muun muassa kiintiöpakolaisia

ja sitten meillä on tosiaan yksi esimerkki tämä rakel liekki joka on enemmän tullut tunnetuksi aikuisviihteestä ja hän sitten pitää näitä omia ohjelmiansa joissa hän haastattelee näitä hänen kanssaan yleensä varsin samanhenkisiä ihmisiä

perheyksikkö olisi nähtävä maamme veropolitiikassa verotuksellisena kokonaisuutena

en väitä etteivätkö homoparitkin voi olla hyviä kasvattajia mutta emme voi laatia lainsäädäntöä sillä perusteella että niin heteroja kuin homoja on monenlaisia

toivoisi että edettäisiin siihen suuntaan että mikäli joku tietty ihmismäärä tyyliin esimerkiksi muutama satatuhatta henkilöä tai vaikkapa puoli miljoonaa tietyn ajanjakson kuluessa allekirjoittaa aloitteen jonkun kansanäänestyksen järjestämisestä niin silloin olisi velvollisuus se järjestää

suomalaisten lapsiperheiden toimeentulon ja syntyvyyden nostamiseksi valtion olisikin sallittava pariskunnille mahdollisuus valita erillisverotuksen vaihtoehtona yhteisverotus jossa kahden verovelvollisen tulot lasketaan yhteen sekä jaetaan kahdella mistä veroviranomaiset laskisivat yhteisen veroprosentin

hallitus on silti ollut haluton suhteuttamaan pakolaiskiintiön suuruutta tai turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen tasoa kuntien kotouttamisvalmiuksiin nähden

tämä voi tapahtua valitsemalla esimerkiksi suorilla vaaleilla kuntayhtymien valtuustot ja laajentamalla sitä luottamushenkilöpohjaa joka tilaajaorganisaatiossa toimii

hän yleensä siinä ohjelmassa oikein heruttamalla heruttaa tätä mielipidettä haastateltavalta nyökyttelemällä kaikella tavalla sille haastateltavalle kun haastateltava ei meinaa oikein rohjetakaan olla niin liberaali kuin rakel liekki haluaisi hänen olevan

suomen on syytä seurata millaisia kokemuksia niissä maissa joissa on säädetty sukupuolineutraali avioliittolaki saadaan

toivottavasti kunnissa ei talousarviokäsittelyiden ja veroratkaisujen yhteydessä tehdä mitään äkillisiä ratkaisuja ja juosta hallituksen nyrkkiin vaan jaksetaan odottaa kuntauudistuksen lopullista muotoa eli väistetään hallituksen iskut eikä heitetä pyyhettä kehään

kunnille olisikin taattava valtion budjetista maastamuuttomääräraha jonka avulla kunnat voisivat taloudellisesti tukea kotouttamishaluttomien tai kotouttamiskyvyttömien ulkomaalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaihinsa

tämä mielestäni olisi kehitystä joka tukisi edustuksellista demokratiaa ja myös olisi mielestäni kun kerran kansalaisaloitekin on otettu käyttöön tietyllä tavalla loogista että edetään sinne suuntaan

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa korostetaan että kaikki olemassa olevat elinkelpoiset alueet on suomessa voitava pitää asuttuina ja elinvoimaisina

minä näen kyllä vaarallisena sen kehityksen että mikäli näitä uusia elementtejä ja jo olemassa olevia elementtejä esimerkiksi nyt tätä neuvoa antavaa kansanäänestystä ei käytetä kuin pari kertaa sadassa vuodessa niin parlamentarismi on vaarassa romahtaa ajan myötä kun ajat kovenevat taloudellisesti

potentiaalisen maastamuuton tason realisoituminen parantaisi ratkaisevalla tavalla suomen väestön huoltosuhdekehitystä sekä tukisi maamme sosiaalisen rauhan säilymistä

työvoimavaltaiseen pienyrittäjyyteen jonka uskon olevan suomen talouden tulevaisuuden kivijalka uskallamme panostaa hallitusta enemmän

eli minä toivon että ymmärretään reagoida ennen kuin tavallaan vaikkapa katujen kautta kansa sitten jossain vaiheessa raivoissaan hakee vaihtoehtoa jolla nyt aika

niin ikään haluamme pysäyttää tieomaisuutemme tietoisen rapauttamisen lisäämällä tiemäärärahoja jotta ihmisten kuljettamat palvelut ja tavarat voivat vapaasti liikkua omassa kotimaassamme ja jotta pääomien on mahdollisuus kulkeutua myös muualle kuin ruuhka suomeen

keskustelu on päätynyt asia lähetetään

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen yhdeksäs asia voi mennä ostoehdot täyttämien hinta pannaan pöydälle karskin kolmas viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina kahdeskymmeneskolmas viidettä kaksituhattaneljätoista kello me olemme nyt aika viimeisellä rannalla

asetamme suomalaiset etusijalle ja leikkaisimme kehitysavusta neljäsosan pois

olen kuitenkin henkilökohtaisesti valmis kehitysavun hallittuun alentamiseen jotta jokainen ehtii laskea henkilökohtaisesti paljonko on valmis omasta lompsastaan antamaan vastaavaan tarkoitukseen ja pystymme sitten koordinoimaan yksityisen ja julkisen tuen kokonaismäärän sopivaksi katsottavalle tasolle

arvoisa herra puhemies

hallituksen suoritukselle tunnustusta voi antaa lähinnä siitä että omakehun määrässä se lyö laudalta kaikki aiemmat hallitukset ja todennäköisesti myös kaikki tulevat

se tässä vaan vielä ihmetyttää miksi tällä valtionosuusuudistuksella lähdettiin tätä kuntarakennetta muuttamaan koska siitähän tässä on kyse

miksei voitu odottaa

sen sijaan te lykkäätte sitä varsinaista rakenne ehdotusta joka on tulossa mutta lähdette täällä käytännön tasolla tekemään tätä uudistusta ja se painottuu tosi eri lailla eri puolilla suomea niin ettei todellakaan voi sanoa että kun täällä kokonaisluvusta vain puhutaan että joo valtionosuudet eivät yhteensä vähene

arvoisa herra puhemies

liitto ei saa toimintaansa valtionapua vaikka sen toimistosta vastataan vuosittain veloituksetta satoihin eri viranomaisilta yksityisiltä kansalaisilta ja yhteisöiltä saapuneisiin nimi ja liputustiedusteluihin

mielestäni tässä asian valmistelussa on ollut kyllä ongelmia ja se että tällaisia energiatodistuksia aletaan vaatia kun vanhoja kiinteistöjä myydään on mielestäni aivan kohtuuton tilanne

se on siis se peruslähtökohta ja jo lähetekeskustelussa ilmaisin oman kriittisen kantani ja ikävä kyllä joudun sen vielä tässä näin lyhyesti ilmaisemaan

siellä on alueellisia isoja eroja mutta yhteistoiminta alueita voisi sanoa näin että ne varmaan toimivat ja ovat välttämättömiä niillä seuduilla missä on ikään kuin vahva kunta ja pieniä kuntia mutta sitten sellaisilla seuduilla missä on mukana useita vahvoja kuntia niin siellä mielestäni se ei ole järkevä ratkaisu että siinä kyllä niin kuin syrjäytyy demokraattinen päätöksenteko ja itse näkisin sellaisilla seuduilla mahdollisuuksia myös sitten liitoksiin

olisin toivonut että tässä olisi saatu parannuksia aikaan mutta näin ei ole käynyt

suomalaisuuden liitto julkaisee liputusoppaita ylläpitää kotisivuillaan internetissä liputustietoutta ja järjestää joka itsenäisyyspäivä valtakunnallisen lipunnostotilaisuuden helsingin tähtitorninmäellä

erityisesti eun vapaa työvoiman liikkuvuus on aiheuttanut sen etteivät täällä lähetettyinä työntekijöinä työskentelevät eu maiden kansalaiset suorita suomessa vero sosiaali tai eläkelainsäädännöllisiä velvoitteitaan

nämä puolueet viime hallitusneuvotteluissa asennoituivat lehtitietojen mukaan torjuvasti viranomaisten tiedonsaannin helpottamiseen sekä ulkomaalaisten yritysten verovalvonnan tehostamiseen

perussuomalaiset ovat valmiita ryhtymään päättäväisiin toimenpiteisiin harmaan talouden kitkemiseksi

tämä tarkoittaa muun muassa kovien sanktioiden käyttöönottoa työntekijöiden työehtoja rikkovien työnantajien kohdalla ay liikkeen kanneoikeuden käyttöönottoa sekä tilaajavastuulain laiminlyöntimaksujen tuntuvaa korottamista

yhdessä rikosseuraamuslain kiristämisen kanssa nämä harmaan talouden vastaiset toimet toisivat valtion kassaan perussuomalaisten laskelmien mukaan sata

talousarvioaloitteet

neljäsataakaksikymmentäviisi

neljässä breine listaa kaks viisi vangelis takacs kahdeksan eli satakolmekymmentä viro viisisataaseitsemänkymmentäneljä lähetetään

arvoisa herra puhemies

kasvot peittävien huntujen käytöllä yleisellä paikalla on tiiviitä liitäntäkohtia yhteiskuntamme perustavanlaatuisiin fundamentteihin yksilön oikeuteen päättää oma pukeutumisensa sekä sukupuolten väliseen tasa arvoon

jokaisen yhtäläiset oikeudet jotka maa joka syyttelee oikeudet jotka mahdollistavat yksilölle itsensä toteuttamisen sukupuolesta riippumatta ovat suomalaisen elämänmuodon perusta

näiden tahojen edustama uskonnolliskulttuurinen elämänkatsomus ei tunnusta sukupuolten välistä tasa arvoa kuten suomalainen tapakulttuuri ja lainsäädäntö tekevät

burka ja niqab huivien käyttökielto yleisellä paikalla on selkeä kannanotto valtiovallan taholta sen puolesta että universaalien ihmisoikeuksien painoarvo asetetaan erityisryhmien uskonnollisten traditioiden edelle

toinen asia jota rohkenen avata on edellisessä puheenvuorossani mainitsemani sukupuolineutraalisuus joka on tämän kansalaisaloitteen keskeinen taustafilosofia

me elämme tällä hetkellä hyvin pitkälti heteronormatiivisessa yhteiskunnassa jossa esimerkiksi yleiset peseytymistilat on järjestetty pääsääntöisesti erikseen miehille ja naisille

erityisesti saudi arabiassa naisten on todettu kokevan häirintää uskonnollisen poliisin taholta mikäli he eivät pukeudu koko vartalon peittävään niqab huiviin

itsensä kanssa samaa sukupuolta oleviin lähtökohtaisesti seksuaalista vetoa tuntevat ovat voineet kuitenkin asioida omalle sukupuolelleen tarkoitetuissa peseytymistiloissa koska lähtöolettamana on ollut että kaikki ovat kuitenkin heteroja

burkan ja niqabin käytön ei siis voida katsoa olevan muslimimaissakaan ihmisoikeuskysymys vaan uskonnollisten normien sanelema pakko naisille

tästä huolimatta mielestäni ei olisi asiallista ja sallittavaa että mies pyrkisi esimerkiksi uimahallissa naisten yleisiin peseytymistiloihin

belgiassa ja hollannissa kasvot peittävien huntujen käyttökieltoa perusteltiin kansallisella turvallisuudella sillä yksilön tunnistettavuus olisi mahdollistettava turvallisuusviranomaisille

perusteena jaottelulle on käsittääkseni se että miehen oletetaan kuitenkin normaalisti tuntevan seksuaalista vetoa naisiin ja naisen taas miehiin

kuitenkin yhtä lailla tähän logiikkaan perustuen voidaan väittää että ei ole periaatteessa oikein että esimerkiksi lesbonainen menisi uimahallissa naisten yleisiin peseytymistiloihin koska hän tuntee lähtökohtaisesti vetoa naisiin ja tämän naisen seksuaalinen suuntautuminen saattaa jo nykyäänkin olla julkinen tieto perustuen esimerkiksi juuri rekisteröityyn parisuhteeseen

kasvot peittävien huntujen kiellolla yleisellä paikalla suomi osoittaisi tekevänsä perustavanlaatuisen suunnanmuutoksen nykyiseen epäonnistuneeseen kotouttamispolitiikkaan nähden

valtiovalta on viime vuosina painottanut niin sanottua kaksisuuntaista kotoutumista jolloin maahanmuuttajat omaksuvat suomalaisen kulttuurin ja toimintatavat sekä vastaanottajayhteiskunta antaa maahanmuuttajille oikeuden harjoittaa omia traditioitaan lakiemme asettamissa rajoissa

siksi että yhteiskunnassamme vallalla on ajatus ettei homoja ja lesboja ole oikeasti olemassa vaan kyse on pikemminkin jostakin ohimenevästä elämänvaiheesta yksilön kohdalla tai että homo tai lesbo tuntee vetoa vain yhteen tiettyyn yksilöön ei yleisemmin samaan sukupuoleen

valitettavasti tämä käytäntö on monesti tarkoittanut sitä että suomalaisten on oletettu hyväksyvän eräiden maahanmuuttajaryhmien yksilöiden nekin toimintatavat jotka ovat täysin vastoin suomalaisia perusarvoja

lisäksi rekisteröity parisuhde on eräänlainen poikkeus eli yhteiskunta ei ole halunnut antaa sille samanlaista arvoa kuin vaikkapa avioliitolle

on tullutkin selväksi ettei nykyinen lainsäädäntömme ota tarpeeksi huomioon yhteiskuntamme kansainvälistymisen aiheuttamia uhkatekijöitä suomalaiselle tapa ja oikeuskulttuurille

lainsäätäjän näkökulmasta homo ja lesboparisuhteet koetaan ikään kuin jollakin tavalla vajavaisiksi verrattuna heteroparisuhteisiin ja tavallaan siinä perusteena on että homoseksuaalisuuden tasa arvoisuus heteroseksuaalisuuteen nähden viime kädessä kyseenalaistetaan

kasvot peittävien huntujen käyttökiellolla suomalainen yhteiskunta antaa vahvan signaalin siitä etteivät vähemmistökulttuuriset erityistavat saa olla maamme perustuslain tai muiden lakien yläpuolella

jos jatkamme tietä kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa ja ikään kuin normalisoimme homoseksuaalisuuden nostaen sen yhteiskunnan silmissä yhtä arvokkaaksi kuin heteroseksuaalisuuden muun muassa juuri uudella avioliittolainsäädännöllä ja jos homoseksuaalisuus rinnastetaan nykytilanteesta poiketen siten heteroseksuaalisuuteen saatetaan silloin ajautua erikoisiin käytännöllisiin ja periaatteellisiin ongelmiin mikäli halutaan varjella kaikkien yksilöiden tasavertaisia oikeuksia

arvoisa herra puhemies

käytin tässä esimerkkinä nyt yleisiä suihkutiloja

arvoisa puhemies

jos alamme olettaa että henkilö voi olla yhtä lailla homoseksuaali kuin heteroseksuaali emmekä arvota ja määrittele parisuhdetta sen seksuaalisuuden perusteella niin kysyn

joudutaanko lopulta poistamaan sukupuoleen perustuva jaottelu muun muassa yleisissä suihkutiloissa tai luopumaan sellaisista yleisistä tiloista kuten saunoista joissa kaksi ihmistä voivat nähdä toisensa alastomina

tämän kansalaisaloitteen taustalla oleva sukupuolineutraali ja seksuaalineutraali ihmiskäsitys ja maailmankuva ovat loppuun asti mietittyinä utopiaa

luonnonlait tulevat vastaan